arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta on nyt erityisen ajankohtainen kun kuuntelee tämänkinpäiväisiä uutisia

paljon on jo tänään sanottu mutta nostaisin itse myös esille ruokaosaamisen lisäämiseen liittyviä asioita

edustaja kalmari toi tuossa jo esille kotitalouteen liittyviä asioita

täällä todetaan että koulun tehtävä on tukea kotien ruokakasvatusta ja koulu voi osittain paikata niitä tieto ja taitovajeita joita kotona ei pystytä täyttämään

täällä todetaan että kouluruokailun merkitystä osana koulun opetustehtävää tulee vahvistaa ja velvoitetaan opetushenkilökuntaa osallistumaan ruokailuun ilman että siitä saatua ateriaetua verotetaan

useammassa puheenvuorossa tuli heti alkuun esille tämä kannattavuushaaste mikä maataloustuotannossa tällä hetkellä on

ateriahan on opettajalle palkanlisä jota verotetaan sitten verokirjan mukaisesti ja tiedän hyvin työssäni rehtorina että kaikki opettajat eivät tähän ruokailuhetkeen osallistu

kuitenkin tässäkin tilanteessa monet viljelijät haluavat vahvasti investoida tähän elinkeinoon ja tässä yhteydessä tämä ympäristölupamenettely on osoittautunut aika haasteelliseksi

toki ne opettajat jotka ovat valvontavuorossa ovat sitten paikalla ja mielestäni minusta on hyvin tärkeää se että opettajat tulevat tähän mukaan

luvat ovat kalliita niitten saaminen kestää kauan ja niin edelleen

mielestäni tässä olisi äärimmäisen tärkeä saada siirrettyä tätä päätösvaltaa yhä enemmän paikalliselle tasolle jossa ne ratkaisut voitaisiin nopeasti tehdä ja varmasti edullisemminkin

mutta kun tämä on tässä hallituksen esityksenä niin minulla olisi jotenkin sellainen etiäinen että tämä on varmasti myös työmarkkina asia sillä tavalla että tätä asiaa kannattaa ehdottomasti viedä eteenpäin ja tuen tätä näkemystä mitä tässä toimenpiteenä esitetään

haluan kuitenkin tässä yhteydessä esittää suuret kiitokset valiokunnan perusteelliselle pohdinnalle

kun mietitään investointien vaikuttavuutta tässä kohdassa on varmasti mennyt kyllä todella nappiin

nimittäin tämä alholman alue tulee tuottamaan tulevaisuudessa investointia ja työllisyyttä ja tämä on hyvä päätös

tosiaan hallituksen esityksessä esitetään metsätalouden kehittämiskeskus tapion muuttamista osakeyhtiöksi

tarkoituksena on tuottaa asiantuntijapalveluja valtiolle bio ja metsätalousalalla

maa ja metsätalousvaliokunnassa totesimme että metsätalouden kehittämiskeskus tapion jäljempänä tapio yhtiöittäminen on looginen jatkumo jo toteutettuun suomen metsäkeskuksen organisaatiouudistukseen

pyritään luomaan uudelle osakeyhtiölle samanlaiset taloudelliset edellytykset kuin samoilla asiantuntijamarkkinoilla toimivilla kilpailijoilla

maa ja metsätalousvaliokunnassa pidettiin tapion erityisenä vahvuutena tutkimuksen ja käytännön toiminnan yhdistämistä mikä on erityisen tärkeää uuden biotalousstrategian toimeenpanon kannalta

olemassa oleva liikennepoliittinen selonteko on ottanut lähtökohdaksi elinkeinopoliittisen ulottuvuuden mikä on tärkeä näkökulma

toinen asia on myös tuo pietarsaaren satamatie jos ajatellaan metsäteollisuutta ja energiateollisuuden tulevaisuutta

arvoisa puhemies

nyt voidaan kuitenkin tehdä joitakin elvyttäviä toimia vaikka esimerkiksi liikenneinfraan ja omasta mielestäni lähtökohtana tulee olla elinkeinolähtöisyys

suomi elää viennistä myös tulevaisuudessa ja tällä hetkellä monet meidän tärkeät alat ovat köhineet yhtä aikaa

kuitenkin esimerkiksi metsäteollisuuden osalta voidaan todeta että aivan viimeaikaiset näkymät näyttävät suhteellisen lupaavilta ja euroalueellakin on jonkin verran pilkahduksia

riittäisi kovasti ettei koko ajan laiteta kapuloitara

edustaja

jokinen

tälle hallituksen esitykselle vuosiloman sairauskarenssin poistumisesta ei tässä vaiheessa ilmeisesti oikein voi mitään

tällä lailla on kuitenkin hyvä määrätä jonkinlainen vaikutusten arviointi joka tuossa tulikin esille jopa uudelleenarviointi valiokunnan lausumaehdotuksessahan tämmöinen on

rajoitus siitä että lain vaikutus koskee vain lakisääteistä vuosilomaa on tarpeellinen mutta tämä arviointi ei saa kyllä jäädä kuolleeksi kirjaimeksi

mikäli laki johtaa yritysten osalta täysin kohtuuttomiin kustannustennousuihin on mietittävä keinoja kilpailukykymme säilyttämiseksi

tavoite on kunnianhimoinen mutta tehdyillä päätöksillä on otettu suuri harppaus oikeaan suuntaan

tällä vaalikaudella otsikoihin ovat nousseet puolueiden erilaiset kynnyskysymykset

nyt tehdyt ratkaisut osoittavat sen että poliittisessa toiminnassa on joustavuutta reagoida tapahtuneisiin muutoksiin myös oman mukavuusalueen ulkopuolella

taloutta sopeutettaessa on kuitenkin aina varottava sitä ettei säästetä ja veroteta niin että toimeliaisuus ja aktiivisuus yhteiskunnassa lerpsahtavat

arvoisa puhemies

teen muutamia huomioita kehyksen yksityiskohdista

tuossa keskustelun aikana tuli joitakin heittoja kokoomuksen suuntaan tosin leppoisia sellaisia

tässä asiakohdassa on vielä kerran muistutettava siitä että on tärkeä että esitetyt varuskuntien lakkautusehdotukset tuovat todellisia pysyviä säästöjä

kun tässä meidän mietinnössähän puhutaan hyvin paljon havupuuvaltaisista taimikoista niin täytyy nyt vielä erikseen tuoda se näkökulma esiin että kyllä myös sekametsä voi olla aivan hyvä talousmetsä

arvoisa puhemies

maa ja metsätalousministeriön osalta on huomioitava että hallinnonala on ollut mukana säästötalkoissa jo etupainotteisesti niin kuin päivän keskustelussakin todettiin

itsellänikin on koivua ja kuusta sopivasti sekaisin ja mielestäni kasvatan ihan tehokasta talousmetsää

emme saa kansallisilla päätöksillä vaikeuttaa käytäviä cap neuvotteluita jotka ovat meille elintärkeitä maa ja metsätalouden toimintaedellytyksien turvaamiseksi suomessa

jatkuva kasvatus sekametsä kaikki varmasti ovat sellaisia jotka tuottavat myös tulosta kansantaloudelle

eli monipuolinen laki ja hyvä lopputulos

liikennehankkeiden osalta kehysriihi toi positiivisen asian pohjanmaalle joka on syytä tässä vielä erikseen toistaa

arvoisa puhemies

perustettavasta luonnonvarakeskuksesta tulisi suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos

ei suomea kuitenkaan ole valmiiksi saatu näilläkään päätöksillä

työ jatkuu

kokoomuksen näkemyksen mukaan uudistuksessa on turvattava sellainen verkosto joka mahdollistaa vahvan alueellisen vaikuttamisen maaseudulla ja maakunnissa

kuitenkin tulee erityisesti vahvistaa sellaisia paikkakuntia joissa oikeasti voidaan luoda uutta kasvua suomelle

luonnonvarakeskuksen perustamisella tavoitellaan myös parantuvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoitteena kilpailukykyinen asiantuntijaorganisaatio

kyseessä on siis suuri uudistus jonka tavoitteena on nykyistä rakennetta paremmin vastata toimintaympäristön muutoksiin

tilannehan on senkaltainen että kauhavan kaupunki on tehnyt vaihtoehtoiset laskelmat ja oikaisupyynnön valtiontalouden tarkastusvirastolle

uusia haasteita löytyy erityisesti biotaloudessa ja tulevaisuuden energian tuotannossa

tältä osin myös ministeri urpilainen joka oli kauhavalla käymässä toi esille sen näkemyksen että on tarpeellista saada vastaus valtiontalouden tarkastusvirastolta ennen lopullisia päätöksiä

tiiviimpi laitosrakenne helpottaa myös infrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä

keskustelu on pysähtynyt asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle ympäristövaliokunnan on

arvoisa puhemies

kuten valiokunnan perusteluista voidaan todeta valiokunta pitää välttämättömänä luopumistukijärjestelmän jatkamista muilta osin kuin esillä olevan vuokrauksen osalta

kun jostain on säästettävä tämä ei ole kohteena sellainen että se vaikuttaisi aktiiviviljelijöiden tulotasoon

niin kuin tuossa edustaja korhonenkin totesi vuokrausvaihtoehto on ollut voimassa vain vuoden

kritiikkiä voi tietenkin esittää poukkoilevasta lainsäädännöstä mutta asia ei siitä syystä ehkä niin paljon kirpaisekaan

jos viljelijä haluaa lopettaa viljelyn ja saada luopumistukea vuokraamalla pellot aikaa on siis tämän vuoden loppuun jos muut ehdot täyttyvät

arvoisa puhemies

olennaista on että saadaan maatiloille nuoria ja ammattitaitoisia jatkajia myös tulevaisuudessa

se on äärimmäisen tärkeä kysymys

tämän urakan jälkeen ulkomaiset luottoluokittajat ilmoittivatkin heti että he pitävät suomen kykyä hoitaa oma taloutensa uskottavana myös tulevaisuudessa

ei käy kateeksi

mutta nyt tämän päivän keskustelun aikana kylläkin selvisi että puheenjohtaja sipilä on tullut toisiin ajatuksiin ja hallituksen kokonaissopeutuksen määrä ilmeisesti kelpaakin

mistään paketin yksittäisestä leikkauksesta ei tosiaankaan voi rehennellä saatikka olla iloisella mielellä

arvoisa puhemies

itse luotan tietenkin vahvasti suomalaisen työntekijän korkeaan moraaliin eikä kenenkään mieleen tietenkään tule käyttää tätä hyödyksi

mutta haluaisin nyt vielä kommentoida edustaja lohen tyhjennystä joka oli vertaansa vailla siinä puhui rehellinen lapin mies

kun katsoo tätä keskustan esitystä ja esimerkiksi mäkisalo ropponenkin toi sen esille niin tämä keskustan esitys ei kuitenkaan radikaalisesti kyseenalaista tätä esitystä se myötäilee tätä hallituksen esitystä

kansainvälisessä taloudessa on nähtävissä elpymisen merkkejä mutta erityisesti euroalueella talouskasvu on vielä hyvin orastavaa

se teidän on pakko tunnustaa

kehyksiin on sisällytetty myös rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteet joilla vaikutetaan pitkällä aikavälillä kestävyysvajeen umpeen kuromiseen

mitä tulee vielä tähän asiaankuulumattomaan rikkidirektiiviasiaan siitä on kyllä todettava että edustaja lohi hakiessaan tähän asiaan poliittista puoluetta voi katsoa isoon peiliin

tällaiselle vastuunkannolle olisi varmasti kansalaistenkin keskuudessa enemmän tilausta

arvoisa puhemies

seuraavaksi on vuorossa hallituksen kehysriihipäätösten toimeenpano

suomea ei tietenkään saada näilläkään päätöksillä valmiiksi mutta talouskurimuksen taltuttamisessa otetaan iso askel

niin kuin tuossa jo edellä todettiin niin kysymyshän on vain yhden vuoden voimassa olleesta laista ja edustaja korhonen toi ihan ansiokkaasti esille aikaisemmissakin puheenvuoroissa asiaa maatalouden kannattavuudesta

siis suomen tulevaisuuden kannalta tärkeitä päätöksiä on nyt tehty ja jäämme odottamaan uutta nousua

mutta tällä yksittäisellä asialla kun mietitään me olemme sitoutuneet hallitusohjelmaan ja sitä kautta pyrimme hakemaan myös tältä sektorilta rakenteellisia säästöjä niin mielestäni on kuitenkin oikea linja että pyritään suojaamaan sen viljelijän tulotaso ja sitä kautta me kykenemme toivon mukaan luomaan niitä jatkamisen edellytyksiä uusille nuorille viljelijöille

ei se tähän päätökseen kaadu vaan tämä on hyvin perusteltu esitys yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely

tämä turveasia menee nyt hieman jankkaukseksi mutta kuitenkin kun tulen pohjanmaalta haluan muistuttaa että turpeella on suuri aluetaloudellinen merkitys meidän alueella kuten myös keski ja pohjois suomessa

näinhän ministerikin on jossakin yhteydessä todennut

tämä tarkoittaa käytännössä maan fyysisestä muokkaamisesta johtuvia muutoksia jotka ovat turvesuolla väistämättä varsin mittavat

perussuomalaisten täällä tänään esittämillä linjauksilla suomen talous olisi tauno palon mustavalkoisessa ajassa alta aikayksikön

muistot ovat mukavia mutta talouden osalta niitä ei voi soveltaa tähän päivään

euro ja euroalue ovat olleet menestystarinoita

nyt on hippa tulpassa mutta tästä kyllä selvitään

me tarvitsemme imfn vahvaa panosta koska siihen luotetaan

päivän keskustelussa on puhuttu vakavalla naamalla paluusta markka aikaan

ajatus on että laitetaan spede pasasen kuva satasen seteliin ja jatketaan siitä mihin markka jäi